mutta tämän halusin sanoa ja minä toivon että seuraavan kerran kun tällaisia budjettikeskusteluja läpikäydään tätä menettelyä kerta kaikkiaan muutetaan

enimmillään kassojen käsittelyaika ja yksi pisimmän aikaa vaativaa käsittely on ollut opettajien ammattijärjestön kassa sillä voi viedä aikaa jopa kolmesta neljään viikkoon

no sitten tämä pitää sisällään ensinnäkin direktiivin brrdn yhteisen eurooppalaisen direktiivin kriisinratkaisudirektiivin joka määrittelee sen millä tavalla tämä pankkiunioni

no oppositio sai hyvin kyllä tämän asian vastustajat näkemyksen mutta ei ollenkaan sitä kysymyksenasettelua että hei paljonko tarvitaan ja miten se mitä tarvitaan voitaisiin tuottaa siitä käytävää keskustelua

arvoisa puhemies

minä ymmärrän että hallinnossa on sellaisia tehtäviä joiden pitää myös fyysisesti olla lähellä valtioneuvostoa siinä valtioneuvoston kyljessä

niitä pystytään ylläpitämään ja niitä palveluita mitä luontopalvelut tarjoavat tänne näillä alueilla ovat tärkeitä mutta se että vaikka tuossa juuri äsken tuli esiin siitä että pidämme huolta laskelmassa vain itämerestä siirtoviemärit ovat erittäin tärkeitä mutta kyllä itämerikin on seinien päälle niin puolitoista

ja tämä rahoitusjärjestelyhän nyt on rakennettu niin että tässä nämä tuulivoimatuottajat siis tuulivoiman rakentajat maksavat itse suurin piirtein karkealla jyvällä noin puolet ja sitten toinen puoli tulee valtion budjetista

on ollut tilanteita joista siitä hetkestä lukien kun ihminen on joutunut työttömäksi hän on voinut saada korvauksen jopa vasta noin kahdeksan viikon kuluttua

no se on tämän salinkin ongelma

mutta näistä tehtävistä puheen ollen jotka liittyvät nyt tämän arviointikeskuksen tehtävärepertoaariin ei voida sanoa että ne olisivat luonteeltaan tuollaisia että niitten pitäisi olla sen valtioneuvostoinfran välittömässä yhteydessä

se mainittu direktiivi jota nyt sitten tällä lailla pannaan siis toimeksi kertoo ne toimenpiteet ja toimivaltaiset toimijat joille kuuluu ennakollinen valvonta jotka sitten jos valvonta havaitsee jotain ongelmia ovat siis oikeutettuja ryhtymään toimenpiteisiin

ja viimeinen huomio liittyy siihen että no miten sitä hajautettua pienimuotoista energiantuotantoa nyt sitten saataisiin liikkeelle entistä enemmän

mutta tässä kohtaa minä en kiitä hallitusta enkä sitä tässä asiassa tukevia nimenomaan sen takia että nyt hallitus tämän rahoituksen tekee näiltä osin tämän valtion rahoituksen osalta sillä tavalla että se leikkaa uusiutuvan tuesta koko lailla sillä samalla määrällä millä valtio on mukana tämän raahen seudun tuuliratkaisun rahoittamisessa

tai todella ja haavoittuva ja siitä olen huolissani siitä me emme pysty lisäämään tähän öljyntorjuntaan siinä suunnitellussatavoitteita tahdissa ei määrärahojen mitä me tarvitsemme kalustoa puuttuu ehdottomasti niitä toimenpiteitä mitä siinä sillä

kyselytunnilla oli esillä kysymys siitä miten käy kolmannelle sektorille

tämä on erittäin kohtuutonta yksittäisen työttömän kannalta

nyt on neljä vuotta likimain jäänyt taakse hallituskautta jossa vihreät ovat olleet monta vuotta mukana

ei totisesti tarvitse olla

halusin tämän tässä ääneen lausua että hallinnon ja viime kädessä asianomaisen ministeriön ja hallituksen on pidettävä huolta siitä että työttömän oikeusturva näitten työttömyysetuuksien saamisen suhteen varmistetaan ja hoidetaan

kun jyväskylässä on kiistattomasti maan korkein ja paras tämän alan tutkimus siellä on alan tutkimuslaitos ainut laatuaan juuri tässä profiilissa ainut laatuaan suomessa siellä on jo valmiina arviointineuvoston henkilöstöä joka tekee suurin piirtein samaa työtä vähän toisella koulutusasteella niin on vaikea nähdä ja ymmärtää minkä takia nyt sitten tämä tehtäväkokonaisuus pitää hoidattaa tällä tavalla tavalla joka asiallisesti ottaen merkitsee että tämä on helsinkiläistä hommaa sellainenkin tehtävä mikä objektiivisin perustein resurssiperustein ilman muuta pitäisi hoitaa jyväskylästä käsin

se on huono juttu

tästä olen erittäin pahoillani mutta siitä huolimatta että tätä metodia tämän rahoituksen järjestämisen metodia en todellakaan hyväksy niin tämä itse esitys minkä hyvän se tuottaa on merkitykseltään sellainen että siitä syystä mitään vastalausetta tähän esitykseen kuitenkaan ei ole jätetty

siinä yhteydessä osana monia muita valtion tukia tarkastellaan myöskin näitä palkkaan sidottuja suoria tukia mitä on suomalainen palkkatuki meidän työvoima ja elinkeinohallinnossa tällä hetkellä

syksyllä saimme käsiimme tämän mutta talousarvio esitykseen ensi vuodelle arkadireilla niin puolueen on on niin vahva rooli tässä hallituksessa niin siitä huolimatta tärkeää on tärkeä kohteet kuten tässä jo edellisissä puheenvuoroissa on tullut esille esimerkiksi siirtoviemärihankkeet ylipäätään vesi

ensisijaisia vastuunkantajia ovat ja siitä kertovat nämä yhteiset pelisäännöt jotka läpi euroopan nyt rakennetaan aina siis nämä pankkien omistajat ja sijoittajat ja sen jälkeen jos niitten voimavarat eivät tiettyjen pelisääntöjen jälkeen riitä sitten tulevat nämä kansalliset kriisirahastot jotka tämän sanotun direktiivin mukaan tässä nyt sitten ollaan suomenkin lainsäädäntöön ottamassa

arvoisa puhemies

tämän tapaisia pulmia pitäisi kerta kaikkiaan poistaa ja on aivan käsittämätöntä että nyt kun on tekniset edellytykset tämän tapaiset pulmat poistaa niin niitä ei ole tehty

en käy niitä nyt tässä enemmän erittelemään mutta toivon ministerille ja ministeriölle temille voimia siinä että niitä monta kertaa aika lailla keinotekoisia esteitä nyt sitten joita on syntynyt pyrittäisiin poistamaan ja saamaan ne velvoitteet hoidettua mitä suomi on luvannut ja mihin se on sitoutunut tuulivoimarakentamisessa saataisiin nämä ratkaisut aikaiseksi

olen erittäin pettynyt siihen että tässä ollaan päätymässä tämäntapaiseen ratkaisuun mitä nyt entinen este ylitti

mutta silloin jos on vajaakuntoinen henkilö vajaakuntoisesti työllistettävissä oleva henkilö hänen kohdallaan kaikki kustannukset sataprosenttisesti edelleenkin voidaan maksaa palkkatuella eikä sitä lasketa niiksi kustannuksiksi joiden kimppuun tämä uusi ryhmäpoikkeusasetus käy

minä olisin toivonut että edustaja tynkkynen olisi jatkanut vielä politiikassa koska minä uskon että hän olisi tässä painanut päälle myös tulevaisuudessa jos sattuu että keskusta ei ole hallituksessa ja vihreät on

olen oppinut yleensä aika monestikin arvostamaan edustaja eestilän analyysiä täällä salissa monista asioista

tämä kriisirahasto kun rakennetaan niin sen kriisirahaston kylkeen tällaiseen yhteiseen rahoitusvakausrahastoon tulisi myöskin talletussuojajärjestelmä joka tällä hetkellä on valtion viranomaisten ulkopuolella hallinnoitu järjestelmä ja josta vastaavat pankit itse ja yksin nyt

pitää siellä oli siellä talousarvioesityksessänne on kirjoitettu että yhtään uutta hanketta ei saa aloittaa nyt kun eduskunta oli saanut hieman määrärahoja niin nyt varmasti voidaan jokunen

yleiskeskustelu on päät

edustaja eestilä sanoi muun muassa että eurolla siis kreikan euroon tulolla ei ole ollut merkitystä sen kanssa miten kreikalle on käynyt tai ainakaan ei olennaista merkitystä miten kreikalle on käynyt

tämä koskee kylläkin monta kertaa pitkäaikaistyöttömiä ja vähän vaikeammin työllistettäviä mutta ei vajaakuntoisia heidän kustannuksensa voidaan edelleenkin maksaa täysimääräisesti

tämän tapaisia jälkiä ei pitäisi jättää siinä politiikassa mitä vuosia puolue voi harjoittaa

nyt valtaosa tästä pankkien hallinnassa olevasta noin miljardista eurosta siirtyisi sitten tähän rahoitusvakausrahastoon josta toisen osan muodostaa kriisirahasto ja toisen tämä talletussuojarahasto

jos työhuone anteeksi

edustaja eestilä ennen euroon tulemista kreikan korko määräytyi markkinoilla kreikan oman julkisen talouden tunnuslukujen perusteella

karvosen puhemies

mielestäni ne lisäykset jotka eduskunnassa tuolla valtiovarainvaliokunnan toimesta on lähettää hänelle tehty osoittavat nimenomaan siitä että raja

eduskunta on huolissaan siitä että ne saadaan myös tätä kautta uusia työpaikkoja mutta myöskin sitten näitä luontoarvoja

kun kerran tällaisessa eurossa ollaan niin pitää olla yhteiset pelisäännöt ja menettelytavat ja vielä kansalliset voimavaratkin millä hommat hoidetaan jos ongelmia tulee vastaan

aa on luja erityisesti suojeltua tässä mielessä nämä siirtoviemärilisäykset myös itämeri lisäys luontopalvelu lisäykset olivat erittäin tärkeitä mutta olen samaa mieltä ministeriötä siitä näki sopula pitää olla kunnossa suomen pitää olla edelläkävijä niin vesiensuojelussa ilmanlaatukysymyksissä kuin sitten ilmastopolitiikassa koska tätä kautta me saamme globaalisti niitä uusia mahdollisuuksia josta suomi voi sitten oman osansa

tähän nyt on vaan löydettävä sellainen kansallinen sovellus jolla suomi pääsee eteenpäin niin että niitä vaikeasti työllistettäviä todella jatkossakin voidaan työllistää

sinä aikana maa otti hirveästi velkaa

ja kun kansantalouteen tuli valtavasti velkaa sitä kanavoitui ennen kaikkea sille julkiselle sektorille ja se julkinen sektori pöhöttyi erittäin suureksi jnp

ministeriö on kulkenut osa avustuksesta järjestöille ympäristönhoitoon siellä yksi tärkeimmistä ja suurin vitsassa yksittäin ylös avustus jota on myönnetty pidä saaristo

silloin rahapolitiikka vapautettiin ensiksi yhteisölainojen osalta velanoton osalta ja sitten myöskin henkilökohtaisten lainojen ulkoa ottamisen osalta

kysyn ministeriltä tästä asiasta määräraha kestää suurin piirtein samana vaikka sinne se viisikymmentätuhatta euroa javanainen diskattiin lisää pieneen mikä on näkemyksemme siihen että millä tavalla esimerkistä pidä saaristo

ehkä ilta on niin pitkällä että olen kuullut väärin

no tämä sanottu kriisirahasto ja nuo sanotut summat on päätetty asetuksella josta eduskunnalta ei koko eduskunnalta kertaakaan ole kysytty yhtään mitään

ei osattu laskea yhteen finanssipolitiikkaa ja sitä rahapolitiikan löysyyttä minkä se koron raju lasku kreikalle kaiken kaikkinensa toi

ja listaan

siis se on euron syytä sillä tavalla että samassa valuutta alueessa kerta kaikkiaan niin erilaiset maat eivät voi elää ilman yhteistä finanssipolitiikkaa

arvoisa herra puhemies

tarvitaanko meillä perustuslakiin sellaiset selkeämmät pelisäännöt että riittävän kokoisten asioitten kyseessä ollen ei noin vain voida sivuuttaa tätä koko istuntosalia koko eduskuntaa kun noin vain suurta valiokuntaa kuultuaan hallitus voi päättää vaan että asia kun kokoluokka tietyn rajan ylittää pitää ilman muuta tuoda tänne eduskuntaan

niiltäkin osin voin nyt tässä olla positiivinen edustaja tynkkysen suhteen että kyllä siitä mitä yhdessä teimme silloin kun olimme samassa hallituksessa minä jaan erittäin vahvan tunnustuksen vihreille

ympäristövaliokunta omassa priorisoinnissaan nosti

arvoisa puhemies

todella pieniä euromääriä tähän kokonaisuuteen nähden mut se on iloinen asia

minä olen ollut aika pitkään täällä eduskunnassa eri vaiheissa on ollut tilaisuus seurata niitä uudistusvaiheita jotka suomen puolustusvoimat on kokenut taakse jääneitten vuosien ja vuosikymmenten aikana

tehtiin sisälle mutta se ehkä voi yhtyä tuohon edustaja hemmilän ajatukseen yllättää nipun pientalon etsivä pieniä

olisin toivonut että sitä samaa voimaa teillä olisi ollut tämän siis nyt vielä istuvan hallituksen kun siinä olitte mukana työssä ja olisitte vääntäneet kättä kokoomuksen suuntaan vähän toisella tavalla

jos otetaan esimerkki itämeri ja puhutaan itämeren tarpeista niin ja liittyy mikä nosti reijonen taas otti esille siirtoviemärit ja koko itämeren maatalous kaikki päästöt jokaisen

arvoisa puhemies

hallituspuolueiden edustajat monet sanovat että nyt sitten muuten sijoittajilla on vastuu ja nyt sitten tätä pakettia ei käytetä yksityisten sijoittajien merkittävään huomioimiseen

se mille tässä voidaan on sitten se niin kuin täällä edustaja turunen selosti ja itsekin kerroin muutama päivä sitten että nyt tällä valtiosopimuksella se raha sieltä kansallisesta kriisirahastosta aiotaan sitten siirtää siihen yhteiseen euroopan laajuiseen kriisirahastoon

työ ja elinkeinoministeriö teetti taannoin turun yliopistolla nykyisen hallituksen aikaan selvityksen siitä miten nykyinen tällä hetkellä vielä voimassa oleva yritystukijärjestelmä toimii

arvoisa puhemies

koko kansan armeija koko kansan valmistelu koko kansan mukaan saaminen jo alusta lähtien silloin kun koko rakennelmaa koko sitä puolustusstrategiaa ja sitä rakennelmaa millä sitä strategiaa toteutetaan rakennetaan

kyllä suomen kaltaisille maille pitää olla varaa ohittaa nämä asiat kuntoon ja siinä mielessä hän mielellään ongelmien edessä jos tämä taso ei lähde nousemaan tästä niin ei ne asiakkaan hoidu itsekseen vanhuksia tarvitaan ja kun eduskunnassa muutamin varauksin pitää sitoutua muutoinkin kuin juhlapuheissa tämä on meidän yhteen

mitä tulee vielä tämän piensähkön nimenomaan aurinkosähkön verkkoon pääsemiseksi edustaja tynkkynen niin täällä on ollut aloite käsittelyssä ja täällä eduskunnassa on käsitelty sitä

olen ollut tässä talossa niin monta vuosikymmentä että minulla ei ole tarpeen kehyskeskustelun viimeisenä iltana ja yönä täällä olla joitakin yksityiskohtia tai edes isompiakaan linjauksia sinänsä esittelemässä tai kertomassa niihin liittyviä mielipiteitä

ensinnäkin fingrid on jo paljon aikaisemmin käynnistänyt suunnittelutyön joka perustuu siihen arvioon että tuulivoimaa tulee eri puolille suomea näin ja näin paljon suurin piirtein niin paljon kuin tässä nyt ollaan esittämässä että tulee vähintään yksi ydinvoimalaitos

ja juuri niistä syistä kun ei oikeusperusta riittänyt siihen että asetusteitse tätä kaikkea voisi tehdä niin sitten keksivät että mennään valtiosopimuksen kautta joka täällä voidaan yksinkertaisella enemmistöllä hyväksyä

kuitenkin joitakin korjaustarpeita on tunnistettu jo vuosien varrella ja yksi niistä on se että yritysten investointi ja kehittämisavustukset ovat kaksi erillistä tukimuotoa ja ne nyt tässä yhdistetään yhdeksi ja se on mielestäni ihan oikea toimenpide näiltä osin

on ollut äärimmäisen tärkeä ja arvokas asia tähän asti että kaikessa valmistelussa silloin parlamentaarinen järjestelmä kaikessa laajuudessaan on mukana

tehtävää riittää

kun me puhumme kasvurahastosta siinä idea on se että valtio menee mukaan partneriksi yksityisen rahan kaveriksi ja sillä tavalla luo edellytykset rahastolle joka rahasto tekee ihan liiketaloudellisin perustein sijoituksia sinne missä yritysten omat pääomat sellaisten yritysten joilla on hyvä liikeidea hyvä tuote hyvä pyrky markkinoille eivät pääse kun niitten vakavaraisuus ei riitä siihen että ne pystyvät investoimaan

siinä tätä asiaa ratkaisevasti korjataan

ihan lyhyesti

minä halusin tässä kuitenkin kun puheenvuoron tähän vaiheeseen sain olla vielä sanomassa muutaman sanan ja ajatuksen tästä menettelystä tästä parlamentaarisesta toimintatavasta miten me täällä toimimme

työministerin vastauspuheenvuoro

minä luotan ja uskon monessa asiassa erittäin pitkälti ministeri walliniin ja olen oppinut tuntemaan hänet henkilönä joka antaa arvon kansanvallalle ja parlamentarismille ja koko kansan kuulemiselle

keskusta esittää ja nyt tämä on se tarkka esitys tämän valtiosopimuksen hylkäämistä joka on tässä käsittelyjärjestyksessä se ensimmäinen asia josta tässä äänestetään

muita tällaisia merkittäviä muutoksia sellaisia johonka positiivisen leiman haluan lyödä ei tässä esityksessä ole

täällä me riviedustajat olemme tuntikaupalla nyt istuneet olemme käyttäneet puheenvuoroja ja tuo puhuen mimiprise anteeksi mikä toi ministeri ministeriaitio tuolla on ollut ihan tyhjyyttään täynnä kaiken aikaa

vuodessa suomessa aluekehityksen rahat eu raha ja kansallinen raha yhteensä erittäin pitkästi toistasataa miljoonaa euroa lähes puolitoistasataa miljoonaa euroa

tätä kaikkea kokemustaustaani vastaan en voi mitään sille että on pakko sanoa että olen todella yllättynyt että valmistelutapa jolla tällä kertaa edetään on se minkä sen tiedämme olevan

sen sijaan jos me sen äänestyksen häviämme kun joka tapauksessa asetuksella tällainen eurooppalainen kriisirahasto on jo päätetty ja ne rahat sinne siirretään niin sen jälkeen keskusta on kyllä sitä mieltä että täällä suomessa kun ne asiat pitää jotenkin järjestää niin ne pitää järjestää sen äsken mainitun direktiivin mukaisella tavalla ja niin että suomessa hallinnollisesti ne eivät tulisi osaksi valtion budjettia vaan erilliseksi rahastoksi budjetin ulkopuoliseksi rahastoksi

asia

sen sijaan niin kuin edustaja pirttilahti edellä tässä jo esille toi tähän liittyy pari kolme sellaista muutosta jotka eivät ole kovin hyviä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

näin on